etenkin yrittäjäpuolella yrittäjävähennys investointien vapaa poisto oikeus kotitalousvähennyksen ehtojen parantaminen ja tuki ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen ovat aitoja esityksiä siitä mitä tänään tässä ja nyt voitaisiin tehdä

haluamme myöskin purkaa yrittäjien ja työntekijöiden hankaloittavia normeja

tämä byrokratiatalkoo tuntuu olevan muotisana joka ikisessä puolueessa mutta eduskunnalta odotetaan tekoja ei vain sanoja näistä normitalkoista

parasta työllisyyttä on se että otamme koko suomen voimavarat käyttöön ja niitä voimavaroja alueilla on totta vieköön paljon

tämäkin talvi osoittaa kuinka ilmastonmuutoksen aiheuttamat keliolosuhteet tuottavat entistä enemmän haasteita perusväylänpidon kunnossapitoon

lentoliikenteen raideliikenteen tiestön mutta myöskin tietoliikenneyhteyksien pitää olla kunnossa jotta matkailun edellytykset ovat kunnossa

liian pienet määrärahat kasvattavat väylien korjausvelkaa ja uhkana on että tietyssä vaiheessa väyläverkkoon on pakko sun täällä ja kun on pakko suunnata suuri kertainvestointimääräraha

teknologian jota osaamista suomessa on paljon terveys ja hoiva alalla cleantechin ja ennen kaikkea puhtaan veden ja ruuantuotannon edessä on suunnattomat mahdollisuudet

ensi vuonna tarkoituksena on käynnistää seinäjokioulu radan palvelutason parantamisen toinen vaihe sekä rovaniemikemijärvi radan sähköistys

se tarkoittaa sitä että uusiutuvien energiamuotojen tuulen veden auringon ja ennen kaikkea biopohjaisten puun turpeen ja muiden hyödyntäminen nähdään mahdollisuutena

me haluamme kannustavaa veropolitiikkaa me haluamme kannustavaa työllisyyspolitiikkaa juuri siitä syystä että me tarvitsemme hyviä ilmastotekoja mutta myös työllisyystekoja tuon puhtaan energiamuodon ympärille

vaikka talvivaara on huono esimerkki siitä että asioita voi mennä pieleen silti kaivosteollisuus meidän erittäin rikkaat luonnonvaramme ovat hyödynnettävissä ja jatkojalostaminen kotimaassa suomessa luo uusia työpaikkoja edustaja rauhala koska poissaolot edustajat

tyytyväisyydellä totean että omassa maakunnassani pohjois pohjanmaalla oulun kaupunki on nyt lisätty suurten kaupunkien joukkoliikenteen piiriin

tulevien kuntaliitosten myötä täytyy huolehtia siitä että joukkoliikenneyhteydet eivät heikkene eivätkä alueiden tuensaantimahdollisuudet myöskään lakkaa

arvoisa puhemies

valtion tuesta huolimatta liittymismaksut ovat paikoin nousseet liian korkeiksi ja joillekin alueille ei ole ollut halukkaita palveluntarjoajia kuten meillä pohjois pohjanmaalla

alueellisen tasavertaisuuden näkökulmasta nopea laajakaista on tänä päivänä välttämätön palvelu

ensi vuoden rahoituksen riittävyys selviää vasta kuitenkin sen perusteella kuinka monta hankealuetta valmistuu ja tulee maksatukseen

lisäksi rahoituksen riittävyyteen vaikuttaa se mitä hankkeet todella tulevat maksamaan niin valtiolle kunnille kuin yksittäisillä palvelu

edustaja korkeaoja

edustaja